sitten yksi asia jonka hallitus lakkautti kokonaan elikkä hallitus päätti lopettaa kokonaan kotitaloustutkimusrahan

heille tulee oikeus lomituspalveluihin

henkilöiden kanssa jotka ovat vaihtuneet vuosien varrella varmaan kymmenkunta vuotta ja pidän tätä erittäin hyvänä että nyt vihdoin sitten saadaan tällä hallituskaudella tämä asia hoidettua kun tuossa on jo ne lisäpäivät tällä kaudella kaksi lisäpäivää lomituspäiviin saatu

työtehoseura etsii toimivia tehokkaita menetelmiä jotka myös säästävät energiaa ja ovat ekotehokkaita mistä kovasti puhutaan

arvoisa puhemies

se parantaa todennäköisesti lomituksen laatua kaikin puolin

vaikka tilojen lukumäärä vähenee ja sitä kautta lomittajia ehkä tarvitaan vähemmän entistä teknistyneempiä entistä monipuolisempia töitä siellä tilalla täytyy tehdä jolloin tämä tilakohtainen perehdyttäminen on ainut mahdollisuus tämän laadun takaamiseen

arvoisa herra puhemies

muun muassa opetusalan ammattijärjestö oaj on ollut sitä mieltä että nuorisotakuulla ei ole enää edellytyksiä toteutua ja järjestön mukaan syynä ovat ammatillisten koulutuspaikkojen leikkaukset

tarkoituksenahan on että ne yrittäjät ja tieteellistä tutkimusta tekevät tai taiteellista toimintaa harjoittavat apurahan saajat joilla on samanaikaisesti voimassa niin maatalousyrittäjän eläkelaissa kuin yrittäjäeläkelaissa tarkoitettua eläketurvaa koskeva vakuutus saisivat samalla sairausvakuutuslain mukaista omavastuuajan päivärahaa yrittäjäeläkelain ja maatalousyrittäjäeläkelain mukaisen vakuutuksen perusteella

sitten valiokunta korosti ihan hyvin että lomittajan työsuhteen ehtoihin ja työskentelyolosuhteisiin tulee kiinnittää erityistä huomiota jotta jatkossakin voitaisiin lomittajien saatavuus turvata

arvoisa herra puhemies

säästötoimenpiteitä on kuntapalvelujen rahoituksessa ammattikorkeakouluissa lukioverkossa toisen asteen koulutuksessa oppisopimuskoulutuksessa ja todellakin tulee epäilys siitä tuleeko tämä toteutumaan

sitähän pitkään väännettiin ja tiedän että on ollut vaikea yhteensovittaa eri asioita siinä ja sinänsä olen erittäin tyytyväinen että kotikuntalain muutos saatiin aikaiseksi

mutta muun muassa hallintovaliokunta totesi että hallituksen tulee selvittää itsenäisesti asuvien ja avohuollon piirissä olevien henkilöiden kotikunnan määräytymiseen liittyvät eri kysymykset ja ryhdyttävä tarvittaessa valmistelemaan lainsäädännöllisiä muutoksia

minkälaisia toimenpiteitä hallitus tässä vaiheessa pohdiskelee kun käännytään vuoden loppuun ja alkuvuonna sitten tulevaan kehysriiheen

opettajilta itse olen saanut kuitenkin erilaistakin kommenttia tässä ja yhtenä ratkaisuna tähän keskusteluun on ollut se että vaikka olisi ollut vähän isompi ryhmä jossa on myös näitä lisätukea tarvitsevia oppilaita niin sinne laitetaan sitten kaksi opettajaa

toivoisin että ministerit vähän valottaisivat niitä asioita joissa jo tietävät olevan ongelmia ja kertoisivat millä tavalla asiassa aiotaan jatkossa edetä

ei laitetakaan lisää avustajia sillä tavalla että jokaisella erityistä tukea tarvitsevalla oppilaalla on siellä avustaja mukana vaan nimenomaan on kaksi opettajaa jolloin ryhmä on helpompi jakaa tarvittaessa aina kullakin eri tunnilla pienempiin ryhmiin ja jaksoittain toimia esimerkiksi muutaman oppilaan kanssa sillä tavalla että he saavat erityistä tukea

no sitten ovatko opettajien valtuudet pitää järjestystä yllä riittävät

hallituksen esityksessä todetaan että jälki istunnossa voidaan teettää kirjallisia tai suullisia tehtäviä tai harjoituksia joiden tulee olla kasvatusta opetusta ja kehitystä tukevia oikeissa suhteissa oppilaan tekoon tai laiminlyöntiin sekä ikä ja kehitystaso huomioon ottaen oppilaalle sopivia

nythän jos oppilas on vaikka tahallisesti sotkenut koulun tiloja häntä ei voi jälki istunnossa määrätä siivoamaan sotkujaan näin olen ymmärtänyt mutta omien tekojen siivous on ilmeisesti myös pedagogisesti ajateltuna tehokkaampi rangaistus ja selventää oppilaalle paremmin syy ja seuraussuhteita kuin se että istuu hiljaa jälki istunnossa

kasvatuskeskusteluja on käytetty myös omassa kotikunnassani jälki istuntojen sijaan ja uskon että hyvin toteutettuna yksilöllisesti se voi olla hyvinkin merkittävä asia lapsen elämässä että todella häntä kuullaan ja hänen ongelmiansa käsitellään ja hän saa itse vaikuttaa tähän tilanteeseen

kun aikuiset tukevat tätä työtä niin oppilaskunnat näen erittäin positiivisena asiana ja sen osallisuuden josta täällä on myös puhuttu olkoon se sitten koulun luokan sääntöihin vaikuttamista remontteihin vaikuttamista tai mitä tahansa

myös vertaissovittelu liittyy tietenkin koulurauhaan mutta siinäkin toteaisin että vastuu ei saa olla liian suuri niillä oppilailla

siellä varmasti tarvitaan lisää myös keinovalikoimaa ja opetusta näille opiskelijoille järjestyksenpitoon liittyvistä asioista minkälaisia keinoja siinä kannattaa käyttää ja tosiaan erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opettamisesta positiivisesta palkitsemisesta ja niin edelleen

häiriötilanteet ovat tämän hallituksen esityksen mukaan hiukan yleisempiä suurissa kouluissa ja senpä takia toivon että tuota pienlukiolisää joka aiotaan poistaa esimerkiksi vielä harkittaisiin uudelleen

kaikkien koulussa työskentelevien kunnioitus ovat he sitten oppilaita opiskelijoita siivoojia keittäjiä keitä tahansa se on varmasti semmoinen peruslähtökohta ja liittyy tähän yleisempään keskusteluun siitä mitä on kohteliaisuus ja mitä on hyvä käytös

arvoisa puhemies

kun ed

akaan penttilä nosti esiin tuon allegron niin tässä yhteydessä täytyy todeta että toivotaan että ensi kesänä myös tuolta kuopiomikkelin suunnasta tulevilta junilta tulevat asiakkaat siihen ehtivät

välillä tuntuu että tämä hallitus ei tarvitse muuta tavoitetta kuin sen että perutaan kaikki keskustavetoisen hallituksen tekemät hyvät asiat

onko tämä lähtenyt toteutumaan tuolla elävässä koulumaailmassa

toivotaan että tämä ennustus ei käy toteen kehysriihessä

mutta toivotaan että muutos menee läpi ja ensi kesänä sitten jo sieltäkin tulevat asiakkaat ja toisaalta sinnepäin menevät asiakkaat pääsevät noita junia käyttämään koska myös meillä etelä savossa on paljon vierailijoita sieltäpäin ja toivotaan että turismi jatkossa lisääntyy

arvoisa herra puhemies

on siis ollut vihiä siitä että kataisen hallitus suunnittelee alle kolmivuotiaiden lasten kotona hoitamisesta vanhemmille maksettavan korvauksen leikkaamista nykyisestä kolmesta kahteen vuoteen

arvoisa puhemies

nämä kiinteät menot mitä ulkoasiainhallinnolla on ovat aika isot

eli käytetään jo näihin puitteisiin paljon enemmän rahaa kuin itse siihen tekemiseen mitä edustustot tekevät miten he pystyvät suomen asiaa maailmalla edistämään

mutta jatkuvasti myös kun me kansanedustajat vierailemme tuolla maailmalla ja tapaamme edustustojen henkilöstöä he kertovat miten niitä paineita pitää pää pääsi siellä henkilöstön lisäämispaineita tai kauppapolitiikan edistämispaineita tai kansalaispalveluiden kysyntään liittyviä tarpeita yhä enemmän olisi

kunnat kuitenkin saavat vain pienen osan päivähoidon kustannuksista katettua päivähoidosta perittävillä maksuilla ja kotona lapsiaan hoitavalle äidille on useimmiten palkattu työpaikalle sijainen jos se työpaikka on olemassa

mutta näyttää nyt siltä että joitakin edustustoja lähitulevaisuudessa joudutaan todennäköisesti sulkemaan jos halutaan uusilla alueilla kehittyvillä suomelle yhä tärkeämmiksi tulevilla alueilla uusia edustustoja avata tai niitä vahvistaa

arvoisa puhemies

lähetekeskustelua varten esitellään päiväys yhdeksäs osia voimistelusta verotetaan sillä että talousvaliokunta keskustelu arvoisa puhemies

olen itse monissa kansainvälisissä kokouksissakin kehunut tätä suomen huoltovarmuusjärjestelmää mukaan lukien meidän huoltovarmuusvarastot

nyt syksyllä olemme saamassa uuden huoltovarmuuspäätöksen ja toivoisin että me emme heikentäisi omaa huoltovarmuuttamme kuvitellen että minkäänlaisia suuria kriisejä ei enää tule esimerkiksi elintarvikkeiden osalta

arvoisa puhemies

tänä keväänä olemme joutuneet ottamaan huoltovarmuusvarastoista siemenviljaa sen takia että viime kesä oli sateinen ja itävyys oli heikko eli ei sen kummempia kriisejä tarvita

keskustan johdolla aloitettiin aikanaan hometalkoot ja rahaa löydettiin homekoulujen korjaamiseen ympäri suomea

nyt näitä rahoja leikataan sillä tavalla että siellä ei ole kuin muutama miljoona eli yksi kaksi hanketta enintään sieltä tuntuu tukea saavan ja muut maakunnat sitten jäävät mopen osalle

herra puhemies

asian esi isä

tämähän on

sitten jos joskus päätetään nostaa vaikkapa sitä lehmien alarajaa montako tarvitsee olla niin totta kai sitten suhteessa nousee myös hevosten lukumäärä mutta toivon että siihen ei olla takaisin päin askelta ottamassa nyt sitten heti kohta kun tämä nyt vihdoin saadaan aikaiseksi

jos kyseessä on maatalousyrittäjän talli jonka tuloista osa tulee matus yrittää päälle siis jonka tulostaso tulee valmentamisesta niin silloin tietysti jos lähtee viikon ajaksi lomalle niin näin se ei riitä pelkästään se tarhaus ja ruokkiminen ja karsinoitten siivous ei pelkästään riitä vaan niitä eläimiä täytyisi myös valmentaa tai liikuttaa

tätä keskustelua sitten taas voidaan jatkaa vaikkapa seuraavalla hallituskaudella

mutta mistä sitten saadaan niitä osaavia lomittajia

tässä varmaan nyt jatkossa kun vähän lisää tulee hevosyrittäjiä maatalousyrittäjiä tämän lain piiriin on järkevää pohtia myös erilaisten renkaitten aikaansaamista hevosyrittäjien kohdalla koska siellä tarvitaan sitä omaa erityisosaamista jotta työt tulevat hyvin tehtyä hevoset eläimet hyvin hoidettua ja toisaalta ei tapahdu turhia tapaturmia hevosille eikä myöskään lomittajille

on punnittava niin ydinvoimalahankkeiden kansantaloudellisia alue ja työllisyys sekä ympäristövaikutuksia kuin hankkeiden merkitystä energiapolitiikan kokonaisuuden kannalta

arvoisa puhemies

kantoja ja perusteluja kuudennen ja seitsemännen ydinvoimalan rakentamiseen sekä uusiutuvien merkittävään energiapakettiin tuntuu olevan niin monta kuin on katsojaa

pidän erittäin tärkeänä että ministeri katainen on todistetusti sitoutunut saattamaan myös budjettipäätöksiksi uusiutuvan energian paketin

lait näihin liittyen on saatava syksyllä tähän saliin päätettäväksi kuten lupaus eulle edellyttää riippumatta ydinvoimalupiin liittyvistä päätöksistä

arvoisa puhemies

tulevaisuudessa euroopan laajuisten energiamarkkinoiden avautumisen uskotaan nostavan sähkön hinnan sijasta yhä keskeisemmäksi kilpailutekijäksi sähkön energiatehokkaan käytön

metsävaratietojen keruusta on jo päätetty nyt sovitaan asiallisesti siitä ettei tietoja luvatta jaeta

arvoisa puhemies

vaihtoehtoiset energiateknologiat ovat nousemassa maailmanmarkkinoilla yhä kovemmiksi valteiksi

energia ja materiaalitehokkuus on näkökulmana yhä useammin mukana kun uusia prosesseja ja tuotteita kehitetään

kehitys ei saa pysähtyä